jos me haluamme toteuttaa terveydenhuoltopalvelut alueellisesti tasapuolisesti tässä maassa niin siihen mielestäni ja monen asiantuntijankin mielestä on ainut ratkaisu se että erikoissairaanhoito on valtion kustannettavana ja tuotettavana

perusterveydenhuolto voi olla kunnilla ja sitten kaikilla kunnilla täytyy olla mahdollisuus se tuottaa haluamallaan tavalla myös kuntien välisellä yhteistyöllä

jos ei haluta keskittää palveluja maakunnallisesti ne on turvattava lainsäädännöllä koko valtakunnan alueella tietyin kriteerein

minun mielestäni se on ihan reilua että kaikki suomalaiset osallistuvat erikoissairaanhoidon kustannuksiin tasapuolisesti kaikkien suomalaisten palvelujen turvaamiseksi nimenomaan alueellisesti

minä ihmettelin että keskustalla on jotain tätä vastaan että nämä terveydenhuoltopalvelut voitaisiin lainsäädännöllä vahvistaa alueellisesti myös niille alueille joilla on vähemmän väkeä mutta niitä palveluja kuitenkin tarvitaan

täytyy vielä nopeasti vastata edustaja maijalalle että ei se ole sitä että tarjotaan kaikille kaikkea hyvää jos valtio maksaa

se olemme me

mutta olennaista on se maksetaanko se tasapuolisesti maksavatko kaikki ihmiset veronmaksajat sen tasapuolisesti ja kuinka ne palvelut sitten tulevat tulevatko nekin sitten tasapuolisesti

pieni yritys jossa on yksi työpaikka yksi vieras työntekijä tai sellainen yritys jolla on sata vierasta työntekijää ovat aivan erilaisessa asemassa

kun meillä on kaoottinen tilanne siinä vaiheessa niin voidaanko silloin ajatella niin että tätä paikallista sopimista voitaisiin lisätä sitten enemmän kuin nyt on ajateltu

naudanlihan tuotanto nykyinen taso sianlihan tuotanto sopeutuu kysyntään

totuus on kuitenkin se että sianlihan tuotanto häviää pikkuhiljaa maastamme ja sama kehityssuunta on myöskin naudanlihan tuotannolla

nämä kohdistuvat myöskin lomituspalveluihin ja tätä pidän erittäin valitettavana asiana

kysymys on nimenomaan jaksamisesta maatiloilla

pitää muistaa miten työtä maatiloilla tehdään

arvoisa puhemies

minä olin itse viime kesänä mikkelissä päämaja symposiumissa ja siellä oli pääpuhujana olli rehn ja aiheena oli eurooppa kriisin jälkeen

eli tämä vähän kyllä kuvastaa sitä että ei tässä ole monellakaan asiantuntijalla selvyyttä ollut siitä miten tämä kriisi on edennyt

jos edes pieni osa tästä paketista käytetään suomalaisten pienyritysten hyväksi vaikka yksi miljardi niin sillä saataisiin suomen pehmosektorilla

kysynkin ministeriltä ovatko talousarviossa pienpuun energiatuen ja puuntuotannon kestävyyden turvaamisen määrärahat riittävät

kun poliisien eläkeikää nostetaan tulee tämä työturvallisuuskysymys tämä turvallisuuskysymys vanhemmille poliisimiehille itselleen mutta myös työturvallisuuskysymys työtoverille partiokumppanille ja pidän kyllä sitä turvallisuuskysymyksenä myöskin asiakkaille

ensimmäisenä haluaisin kyllä antaa hallitukselle kiitoksia lentoliikenteen turvaamisesta helsinkivarkaussavonlinna sektorilla joka nyt budjettivaroin on toistaiseksi turvattu

arvoisa rouva puhemies

toinen tämmöinen kohde etelä savossa on viitostie jota on etelästä mikkeliin asti nyt perusparannettukin mutta olennainen osa viitostien turvallisuuden kannalta on mikkelijuva väli johon toivon kyllä sitten hallitukselta panostuksia niin että tämä liikenneturvallisuutta haittaava tienpätkä saadaan siihen kuntoon että myöskin tällä välillä on turvallista liikkua

tässä on kartoitettava hyvin tarkasti myös sitä lisääkö tämä mahdollisesti voimankäyttöä ja nimenomaan aseellista voimankäyttöä

työntekijä maahanmuuttajaa olette vihreät työllisti minulla on nimittäin siitä itsekin kiinnitin huomiota tähän digitalisaatioon

nyt todetaan moninkertainen määrä tehdä meillä sairaanhoitopiireillä on yhtä

kun ministeri tässä tänään otti jo esille tämän ylen rahoituksen ja yle veron ja muutama kansanedustajakin siitä täällä on tänä iltana puhunut niin otan oikeudekseni myös itsekin muutaman sanasen tästä yle verosta sanoa

tuosta vielä osuneita uutuutta ajaa

haja

hyväähän siinä on se että käytännössä opiskelijat pääsevät ilman tätä yle maksua ja pääsevät irti tästä televisiomaksusta joka tällä hetkellä on ja joka opiskelijoille on erittäin kova

nyt kun eläkeikää nostetaan niin varmasti vielä entistä vähemmän näitä terveitä poliisimiehiä eläkkeelle pääsee

ongelma tämä tulee olemaan myöskin henkilöyhtiöille

ylipäänsä kun tämä yrityksien maksama yle vero on sidottu liikevaihtoon niin tämä liikevaihto on kyllä pikkusen väärä mittari

jos ajatellaan huoltoasemayrittäjää jonka liikevaihto on iso mutta toiminnan kate erittäin pieni ja jos verrataan sitä konsulttiyhtiöön jonka käytännössä koko liikevaihto on sen yrityksen tulosta niin tällä liikevaihtomittarilla ei päästä semmoiseen oikeudenmukaiseen ratkaisuun

henkilöyhtiöt voitaisiin jättää kokonaan tämän maksun ulkopuolelle niin ettei ihmisten tarvitsisi maksaa sitä kahteen kertaan ja yrityksille yle vero määräytyisi tuloksen mukaan eikä liikevaihdon mukaan

työllisyyden osalta ainakin itse ajattelen niin kun olen seurannut tätä työllisyyden kuntakokeilua joka nyt päättyi ja toivottavasti tältä sektorilta nämä kokeilut vielä jatkuvatkin että tämän tuloksena ehkä se paras toimija tällä sektorilla on nimenomaan kunnat

johtopäätös tästä edustaja töllin puheesta oli se että kotikuntamaakunta malli on nyt vähän murenemassa

onhan se nyt sillä tavalla murenemassa jos te sanotte että te käytte tämmöistä kompromissikeskustelua kokoomuksen kanssa mutta en puutu tähän sen enempää kuin saarakkala

mutta erääseen asiaan edustaja tölli haluan puuttua

te siteerasitte täällä mika waltaria ja sinuhe egyptiläistä ja edustaja orvolle sanoitte että äänesi on suloista korvissani

se voi olla että se tilanne oli ehkä semmoinen hiukan lempeämpi kuin oli ajatus mutta jos oikein olisitte siteerannut mika waltaria ja sinuhe egyptiläistä niin siteeraus olisi kuulunut että äänesi on kärpäsen surinaa korvissani

tämä seuraava aihe josta aion tässä puheessani puhua on pistänyt pohdiskelemaan kansanedustajan asemaa ja sitä mitä kansanedustaja ylipäätänsä edustaa

tietenkin kansanedustaja edustaa sitä omaa aluettaan ja sitä kautta hoitaa täällä eduskunnassa niitä edunvalvontatehtäviä mitä siltä omalta alueelta tulee mutta tässä pohdiskelussa olen kyllä tullut siihen tulokseen että lainsäädäntötyössä kansanedustajan täytyy olla täysin neutraali ja unohtaa se oma alue ja pyrkiä säätämään täysin tasapuolista lainsäädäntöä koko valtakuntaan

ja jos kansanedustajat lainsäädäntötyössään tuovat lainsäädäntöön edunvalvonta asiat sieltä kotipaikkakunniltaan niin lopputulemanahan on se että vain länsi suomi ja etelä suomi hyötyvät tästä lainsäädäntötyöstä niin että sitten lopputuloksena etelä suomi ja länsi suomi lainsäädännöllisesti pärjäävät muuta suomea paremmin

tämä on nyt ollut semmoinen lähtökohta siihen että itse ajattelen niin että edunvalvontatyö omalta alueelta on todella tärkeää mutta lainsäädäntötyössä täytyy pystyä olemaan sitten optimaali ja täysin neutraali

tätä pohdiskelua olen joutunut käymään siinä kun hovi ja hallinto oikeuksia koskeva uudistus jossa haetaan kahden miljoonan euron säästöjä tarkoittaa kouvolassa sitä että hovi ja hallinto oikeus siirretään kouvolasta kuopioon

tämä asia on vielä keskeneräinen ja kun itse istun lakivaliokunnassa en ota siihen vielä kantaa koska tätä asiaa monella tavalla puntaroidaan

oikeusministeriö tosiaankin on linjannut että kouvolasta yhdistetään hallinto ja hovioikeus kuopion hallinto ja hovioikeuteen ja tätä on perusteltu karttamaantieteellä

on tietysti alueellisesti niin että kun muodostetaan uusi iso tuomiopiiri maantieteellisesti kuopio on siinä keskellä mutta on ehkä mietittävä myöskin sitä ketkä niitä palveluja sitten tuomiopiirissä tarvitsevat

ehkä on mietittävä monta kertaa vielä sitä onko ylipäänsä tarpeellista tehdä tämäntyyppistä ratkaisua ja saavutetaanko sillä tämä kahden miljoonan euron säästö

kouvola on myös liikenteellisesti solmukohdassa sinne pääsee hyvin kaikilla liikennevälineillä ja junalla

sitäkin taustaa ajatellen nämä perusteet karttamaantieteestä eivät ole ehkä aivan perusteltuja

asioiden lukumäärä tällä hetkellä kouvolassa ja kuopiossa on molemmissa suurin piirtein sama vähän yli tuhat ja henkilökuntamääräkin on tällä hetkellä molemmissa sama

tämmöinen uudistus tarkoittaisi tietysti sitä että kouvolasta täytyisi sitten saada se henkilökunta siirtymään kuopioon ainakin niiltä osin kuin se on mahdollista tai jos ei saada niin sitten tietysti kuopioon saada rekrytoitua uutta porukkaa

tässä on myöskin sitten tilaratkaisut

sitten kun kouvolan henkilökunta siirtyy kuopioon täytyisi aika tarkkaan ja kiihkottomasti pystyä pohtimaan sitä tuleeko tarvetta rakentaa kuopioon lisätiloja ja jos näin on niin tämä kahden miljoonan euron säästö kyllä hyvin nopealla aikataululla siitä häviää

sanottakoon näin että tähän uuteen itä suomen tuomiopiiriin kuuluisi myöskin pyhtään kunta

tämä aiheuttaa ensinnäkin sen että tästä itä suomen tuomiopiiristä tulee kaksikielinen ja kustannusselvityksiä siltä osalta kannattaisi varmaankin hiukan miettiä aiheutuuko siitä jotain kustannuksia

tässä on monta pohdittavaa asiaa vielä ja kun tämä on tällainen budjettisäästöasia kaksi miljoonaa euroa niin sillä joudun nyt tähän asiaan ottamaan kantaa

arvoisa puhemies

minä yhdyn kyllä edustaja räsäsen kommenttiin siinä että tämä on varmaan kyllä turhin välikysymys mikä on esitetty

mutta sitten kun täällä edustaja heinäluoma sanoi että palataan avoimeen lainvalmisteluun niin kyllä väkisinkin nyt mietin sitä viime vaalikautta

kun itse oli silloin oppositiossa ja seurasi silloisen hallituksen lainvalmistelua niin en minä näe hirveän isoa eroa että tässä olisi mikään kulttuurimuutos tapahtunut että se olisi nyt jotenkin erityisen huonoa päinvastoin

minun mielestäni tämä lainvalmistelu oli viime kaudella samantyyppistä kuin on tälläkin vaalikaudella enkä minä tässä näe isoa ongelmaa

mutta ihan turha syyttää että sipilän hallitus olisi nyt jotenkin erityisesti siirtynyt avoimuudesta johonkin muuhun malliin koska kyllä tämä lainvalmistelun taso on ollut aina suurin piirtein samanlaista

venäjällä on valmius omalla puolellaan

jos tämä raja asema avataan parikkalassa niin sehän automaattisesti pudottaa kyllä painetta niiralassa nuijamaalla vaalimaalla ja imatralla joten parikkalaan kannattaa kyllä investoida

debatissa kysyin ministeri räsäsen kantaa tähän parikkalan rajanylityspaikan avaamiseen ja ministeri vastasi että rajavartiolaitos jotenkin vastustaa avaamista mikä oli aika ihmeellinen vastaus

tässä yhteydessä en voi oikeastaan muuta todeta kuin sisäministerille että voisin suositella että hän konsultoisi esimerkiksi liikenneministeriä siitä kuinka virkamiehiä käsitellään